kyseenalaistamatta näitä suuria kansallisia infrahankkeita on minunkin sanottava monien muiden edustajien tavoin että maakuntiemme sisälle on piiloutunut metsä ja maatalousyrityksiä joille nämä vähäliikenteisemmät tietkin ja niiden kunto ovat erittäin merkittäviä ja tärkeitä asioita

maltilla ja yhteistyöllä ja keskustelemalla päästään paljon pidemmälle kuin pakolla ja saanemme sanelemaan a

edustaja kalli nosti täällä esille siltojen painorajat ja onkin täysin käsittämätöntä että rekat tällä hetkellä joutuvat etsimään vaihtoehtoisia reittivalintoja jotka sitten sijaitsevat esimerkiksi keskellä taajama aluetta kevyen liikenteen seassa

näin ei voi jatkossa olla

uskon että kotihoidon rinnalle tai kotihoidon sijaan sellaisille ikäihmisille jotka kokevat kodissaan turvattomuutta ja yksinäisyyttä pyritään etsimään erilaisilla hoitomuodoilla ratkaisuja heidän arkeensa ja perhehoito on ollut yksi sopiva vaihtoehto juuri heille

sitten edustaja

siellä voi nauttia kotiruuasta pienestä yhteisöstä ympärivuorokautisesta läsnäolosta kodinomaisuudesta normaalista arjesta ja ennen kaikkea sitä kautta syntyvät pysyvät ja läheiset ihmissuhteet

kaikki paikat joihin itse olen päässyt tutustumaan ovat olleet hyviä ja ihmiset jotka sitä työtä tekevät tekevät myöskin työtä sydämellään

on nimittäin täysin inhimillistä että ammatillisen koulutuksen kautta syntyy erilainen ymmärrys esimerkiksi juuri muistisairaiden henkilöiden aggressiivisuudelle ja silloin ikään kuin pystytään ulkoistamaan ne itsestä mitä sitten taas ihan ymmärrettävästä syystä koulutuksen puute voi vaikeuttaa

edustaja kiljunen nosti myöskin tämän valviran kyselyn kaltoinkohtelusta ympärivuorokautisessa hoidossa ja missään hoitomuodossa ei voi sanoa että tähän ei pitäisi kiinnittää huomiota

ja edustaja paloniemi tuossa kävi kertauksena muun muassa ongelmat siitä mitä on sitten syntynyt pariskuntien kohdalle kun määrää on muutettu

hoitajan näkökulmasta kuusi varmasti tuo varmemmin myöskin sitten sen pysyvyyden ja mahdollisuuden myöskin sitten elää sillä perhehoidolla mutta hoidettavan näkökulmasta tämä neljä voisi olla perheenomaisempaa kodikkaampaa hoitoa ja nyt varmasti on sitten tasapainoiltava sen kanssa kumman intressi on tärkeämpää

tavoitteena on hoidon lisääminen ja esimerkiksi lastensuojelun osalta tutkimukset osoittavat että perhehoidon valvonnassa on yhä puutteita

edustaja sarkomaa nosti täällä myöskin esille tässä lakiesityksessä olevat puutteet nimenomaan tästä määrästä mutta myöskin näistä vaikutusten arvioinnista

kun kuuntelin tuota edustaja paloniemen puheenvuoroa niin voisi oikeastaan todeta että tavoitteet ovat aivan samat hallituspuolueilla ja oppositiopuolueilla toteutuskeinot vain vähän vaihtelevat

kuten täällä jo aikaisemminkin on todettu niin hallitus on tehnyt linjan kaikkein köyhimmässä asemassa olevien kaikista pienimmillä päivärahoilla elävien etuuksien korotuksesta ja koska kaikkea ei voida tehdä samalla kertaa kaikkia heikkouksia emme voi parantaa samalla kertaa niin jostain se työ on aloitettava ja nyt hallitus on linjannut työmarkkinatuen ja peruspäivärahan asumistuen toimeentulotuen perusosan ja vielä erityisen yksinhuoltajakorotuksen toimeentulotukeen näiksi keinoiksi

nämä edustaja paloniemen esille nostamat asiat ovat tärkeitä nekin en missään nimessä kiellä sitä mutta kuten jo todettua tavoitteemme taitavat olla samat toteutuskeinot vain vaihtelevat

juuri näin kuten edustaja pekonen täällä totesi paras vaihtoehto lapselle on rakastavat vanhemmat

ei sellaisia vanhempia ole vain yhdenlaisia esimerkiksi ainoastaan heterovanhempia nämä rakastavat vanhemmat voivat olla heteroja he voivat olla yksin huoltavia he voivat olla pitkiä tai pätkiä he voivat olla myös homoja

täällä edustaja pelkonen hyvin totesi että kiusaajat ottavat erilaisuuden yleensä kiusaamisen kohteeksi ja kiusaajat ovatkin itse heikon itsetunnon omaavia eikä meidän pidä tehdä tätä päätöstä sillä perusteella että jotenkin katsoisimme asiaa kiusaamisen näkökulmasta

se että lapsi kasvatetaan uskomaan itseensä ja tasa arvoisuuteen muiden lapsien kanssa on paras keino ehkäistä koulukiusaamista ei sukupuolineutraalin avioliittolain kariuttaminen

arvoisa puhemies

opposition välikysymyksestä nouseva huoli valtion taloustilanteesta on aiheellinen

meidän olisi kuitenkin nyt nähtävä myös metsä puilta ymmärrettävä tehokkuustoimien vaikutus kokonaisuuteen ja tulevaisuuteemme muustakin kuin talouden näkökulmasta

tähän jo valmiiksi olevaan ongelmalliseen todellisuuteen saimme siis nyt kaupan päälle vielä ulkomaankaupan pysähtymisen massairtisanomiset ja suuren määrän uusia työttömiä

vaikka kaikin mahdollisin keinoin ratkaisuja on etsitty tilanteen muuttamiseksi niin rehellistä olisi kuitenkin sanoa että tällainen tilanne ei olisi ollut yhdellekään hallitukselle helppo

epäoikeudenmukaisuuden tunne hyvinvoinnin jakautumisesta ei paina ainoastaan köyhän mieltä se vähentää kansalaisten keskinäistä yhteenkuuluvuudentunnetta sekä luottamusta yhteiskuntaan

yksi suomen hyvinvointiyhteiskunnan menestyksen avaimista on ollut juuri tasa arvoisuus ihmisten keskinäinen luottamus ja yhteen hiileen puhaltaminen vaikeina aikoina

eriarvoisuuden poistamisen pitäisi olla nyt yksi tärkeimmistä suomalaista päätöksentekoa ohjaavista tavoitteistamme mutta juuri tällaisina vaikeina taloudellisina aikoina on vaara että tämä tavoite unohtuu

samaan aikaan lapsiin nuoriin ja perheiden peruspalveluihin kohdistuvat säästöt jättävät kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevat lapsiperheet selviytymään tilanteessa omin voimin

lopulta tarvitaan rahaa kalliisiin erityispalveluihin kun lapsi perii vanhemmaltaan pitkäaikaistyöttömyyden ja köyhyyden siis syrjäytyy jo nuorena

suomalaisten hyvinvoinnin ytimen muodostavat hyvä terveys ja turvattu toimeentulo

säästöjen ja rakenteellisten uudistusten keskelläkin on suomalaisille nopeasti saatava toimivat sosiaali ja terveyspalvelut jotka poistavat eriarvoisuutta ja lisäävät koko väestömme hyvinvointia

arvoisa puhemies

työ valuu heillä useimmiten myöskin vapaa ajalle ja kotiin

heille lomautukset ja irtisanomiset luovat epävarmuutta omaan elämään

käsittääkseni sata komitea esitti viime eduskuntakaudella työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamista ja silloinen hallitus luopui tästä määrärahan puutteen vuoksi

millä keinoin tulevaisuudessa pystytään poistamaan työssäjaksamisen esteitä jotta työurat jatkuisivat mahdollisimman pitkään

kuten täällä moneen kertaan on todettu täältä takariviltä voin puhua tietenkin vain ja ainoastaan omalta osaltani vain siitä ajasta jonka uutena edustajana täällä olen istunut

arvostan edustaja rehulan kokemusta ja tietämystä ja suurta perehtyneisyyttä asiaan mutta täytyy sanoa että näin seitsemän vuotta toimeentulotukityötä tehneenä tämä keskustelu tuntuu välillä vähän kummalliselta

oletteko sitä mieltä että jos homopari saa lapsen muulla tavoin kuin ulkomaisella adoptiolla niin he ovat hyviä vanhempia ja heidän lapsellaan on mahdollisuus kasvaa täysipainoisesti viettää lapsuuttaan täysipainoisesti ja olla esimerkiksi koulussa ilman kiusaamista

tärkeintä ei kai ole kilpailla siitä mitkä ryhmät ovat vieläkin heikommassa asemassa vaan yhteisesti todeta että avuntarvitsijoita on monia

asiakkainani oli paljon työttömiä jotka saivat toimeentulotukea sen vuoksi että työmarkkinatuki ei ollut riittävä

yritin sanoa omassa puheenvuorossani että ei koulukiusaaminen voi olla peruste tämän tasa arvoisen avioliittolain eväämiselle koska tähän koulukiusaamisen dynamiikkaan nimenomaan pystytään vaikuttamaan vaikuttamalla sen lapsen terveeseen itsetuntoon ja se lapsen terve itsetunto kehittyy vanhempien hyväksynnästä ja rakkaudesta

on tärkeää että hallitus korottaa nimenomaan työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa jotta saisimme yhä suuremman osan näistä ihmisistä pois toimeentulotuen tarpeesta

toimeentulotuki käsittääkseni on se kaikkein viimesijaisin tukimuoto jolloin ihminen todella on kaikista heikoimmassa asemassa ja senkin eteen hallitus haluaa työtä tehdä

ja koska vanhempien hyväksynnästä ja rakkaudesta me täällä nyt puhumme niin kuten aikaisemmin jo totesin sillä ei ole merkitystä millaiset ne vanhemmat ovat vaan sillä että heillä on kyky rakastaa ja luoda lapselle terve itsetunto

se on viisautta joka huomioi yhteiskunnassa ne jotka muuten jäävät huomioimatta

tässä ehkä voisi sanoa että keitetään samaa puuroa kattila on ehkä yhteinen kauha voi tässä kohtaa olla sitten vähän erilainen

mitä tulee ohjelman toimiin pienituloisten eläkeläisten tai lapsiperheiden näkökulmasta katsottuna voidaan oikeastaan unohtaa heikommista huolehtiminen

voin omalta osaltani todeta että toimeentulotuen asiakkaana on iso ryhmä nimenomaan yksin asuvia työttömiä työmarkkinatuella tai peruspäivärahalla olevia

heidän tilanteensa heikkenee entisestään sillä hallitus esittelee liudan toimenpiteitä joilla eläkeläisten toimeentulon kannalta merkittävistä asioista säästetään

tulottomia pystytään auttamaan aktivoimalla nimenomaan panostamalla sosiaalityöhön jotta he voisivat saada aktivointitoimenpiteitten kautta taas sen työmarkkinatuen tai peruspäivärahan

kansaneläkkeen indeksijäädytykset ja suunnitelmat eläkeläisten asumistuen poistamisesta ja sulauttamisesta yleiseen asumistukeen ajavat monet eläkeläiset äärimmäisen ahtaalle

ja silloin tällä tavoin ei näillä korotuksilla ja lisäksi panostamalla esimerkiksi sosiaalityöhön voidaan auttaa näitä kaikista heikoimmassa asemassa olevia

kyse on käsitteistä

tarveharkinnan poistaminen on aivan varmasti tavoiteltava asia ja työ on tämänkin osalta kesken

kaikkea emme voi saada samanaikaisesti mutta tämä hallituksen esitys on kyllä suuri askel eteenpäin ja sitä mielestäni ei sovi kiistää

on kuitenkin hyvä huomata kun kaikki tiedämme että omaishoidon kehittämisohjelma aiotaan toteuttaa vain osittain vaikka olisi äärimmäisen tärkeää viedä kehittämisohjelman ehdotukset kokonaisuudessaan eteenpäin

vanhustenhoidon nykytilanne ei varmastikaan ole kenellekään tässä salissa epäselvä

hyvinvointiyhteiskuntamme rakentajat ansaitsevat parempaa kuin mitä nyt sen purkajat ovat valmiita vanhustenhuoltoon panostamaan

arvoisa puhemies

hallituksen toimet iskevät kipeästi myös lapsiperheisiin

subjektiivisen päivähoidon rajaus ja yli kolmevuotiaiden päiväkotiryhmäkokojen nosto eivät tue hallituksen tavoitteita varhaiskasvatuksen kehittämisestä ja lapset joutuvat näissä päätöksissä maksumiehiksi

saamani palautteen mukaan tuomioistuimissa koetaan että esimerkiksi toimintaan sopivien työtilojen löytyminen ei ole itsestään selvää ja asiaan olisi kaivattu perehdyttämistä enemmän

tämä ajaa pieni ja keskituloiset lapsiperheet ahtaalle ja vähentää perheiden tasa arvoa jos perheillä ei ole enää varaa laittaa lasta iltapäiväkerhoon

monessa harrastuksessa maksut ovat jo nykyään pilvissä ja koulujen iltapäiväkerhojen toiminta on ollut äärimmäisen arvokasta jotta jokaisella lapsella voisi olla mielekästä tekemistä perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta

arvoisa puhemies

maailman talousfoorumi on varoittanut tuloerojen kasvun tekevän hallaa yhteiskunnalliselle ja poliittiselle vakaudelle joka on ollut tukijalkamme ja selkärankamme

laki julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta hallitsi työelämä ja tasa arvovaliokunnan työskentelyä syksyn aikana eikä turhaan sillä kyseessä on keskeinen laki työvoimapolitiikan suuntausta linjattaessa

te toimistot ovat viime vuosien aikana eläneet melkoisen muutoksen kourissa ja välillä tuntuukin siltä että henkilöstön aika ja energia menee uusien palvelumallien ja organisaatioiden sisäänajamiseen

työntekijät ovat hakeneet uudistusten myötä työpaikkaansa aina uudelleen ja saamani palautteen mukaan ilmassa alkaa jo olla henkistä väsymystä muutostulvassa

mikään organisaatio ei voi tässä ajassa välttyä jatkuvalta muutokselta mutta muutoksia ei pidä tehdä muutosten vuoksi

laadukkaan ja työllistymiseen johtavan palveluprosessin aluksi on tehtävä asiakkaan tilanteesta kunnollinen alkukartoitus jonka avulla pystytään jo varhaisessa vaiheessa löytämään työllistymistä heikentävät tekijät ja tarjoamaan oikea aikaisesti tukitoimia

vaikka lain avulla palveluprosesseja kehitetään ja sähköistetään ei sähköistyksen taakse saa piiloutua

vaikeasta tilanteesta huolimatta tätä uutta lakia ja sen toimeenpanoa on pystyttävä arvioimaan ja työn vaikuttavuutta on tutkittava

arvoisa puhemies

suomi on keskellä suurta teollisuuden rakennemuutosta ja samanaikaisesti edessämme on taloudellinen taantuma jota olemme jo jonkin aikaa eläneet

näistä syistä johtuen edessämme on myöskin lisääntyvää työttömyyttä johon on pystyttävä jatkossa tarttumaan entistä tiukemmin